jos se suunnattaisiin tiloille jotka eivät rehevöitä vesistöjä joissa kasvaneet karjakoot on hallinnassa ne eivät ole liian suuria ja sellaisille tiloille jotka nimenomaan biokaasuttavat lannan ja kaasu käytetään järkevästi sähköntuotantoon viittaan tässä myös siihen mitä ed

muuten meidän hallitus vaikka tuossa hallitusohjelmassa todetaan biokaasun syöttötariffi niin se ei ole vielä toteutunut

eu tässä on ollut sitten taas haaste itämerelle koska sen politiikka vauhdittaa nopeaa siirtymistä jättinavetoihin jättisikaloihin joka ei ole eettisesti eläinpidon kannalta perusteltua eikä myöskään ympäristön kannalta ja joka johtaa näihin rehevöitymisilmiöihin

vielä itämeren suojelussa rikkipäästöt ovat tärkeä asia ne mainitaan myös selonteossa

tässä kohdin onkin todettava myös se että varustamot vastustavat ovat nousseet vastarintaan kun vaaditaan vähempirikkipäästöisten polttoaineiden käyttöä ja tätä ei tietenkään tule hyväksyä

lopuksi puhemies ympäristöministeriön esittämät alukset tarvitaan myöskin se toinen jääolosuhteissa öljy ja kemikaalitorjuntaan kykenevä monitoimialus

ja sitten haluan viitata vielä siihen että öljyntorjunnasta rannikolla vastaavilta pelastuslaitoksilta puuttuu öljypuomeja ja näiden rahoitukseen valtiovalta ei ole osoittanut tarvittavaa tukea

nord streamista puhuttiin jo eilen

nyt kuitenkaan budjetti ei varsinaisesti linjaa liikennepolitiikkaa ja käytäntöjä enemmän kiskoille ja raiteille ja nimenomaan niin että se politiikka olisi voimakkaammin ilmastonmuutosta huomioiva

tämä tulee ilmi siitä että radanpitoon ei ole tarpeellisesti varoja huolimatta siitä että tässä liikennestrategiassa on painotettu kiskoliikennettä ja sen kehittämistä

edelleenkin puuttuu uusien ratalinjauksien suunnittelumäärärahaa ja viittaan jälleen siihen että helsingistä itään ei ole kiskoyhteyttä porvoon loviisan kotkan ja haminan kautta edelleen itään

tuo tilanne pitää ajan mittaan ratkaista eikä ole myöskään suomen edun kannalta oikein että venäjälle vietävä henkilöautotransito kulkee suomen kautta

se olisi ekologista se olisi turvallisempaa ja se ei ole oleellisesti pois suomen satamilta

puhemies

se oli mielenkiintoinen ja se koski siis sitä kun hän siteerasi mielipidekirjoitusta kouvolan sanomista ja tämä taas koski niin sanotusti somalinaisten uimatapoja

tämä kysymys siitä miten pitäisi suhtautua olkoon kysymyksessä somali saudi tai kuka tahansa ihminen ja hänen uimatapansa se uidaanko niin että eri sukupuolet ovat samoissa altaissa vai ei on kyllä aika ongelmallinen kysymys se ei ole ihan helppo ratkaista

se lähtökohta tuossa kirjoituksessa että pitäisi näiden ihmisten sopeutua siihen kulttuuriin mikä täällä on sekin on vähän hankala avaus huolimatta siitä että tuo kirjoittaja itse ehkä on sopeutunut miehenä hyvin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

mutta vakavasti puheen ollen tuo sama problematiikka on ollut myös kotkassa missä paikalliset perussuomalaiset ovat tässä asiassa aktivoituneet

heillehän nämä maahanmuuttajat ovat poliittista polttoainetta ja heitä käytetään ikään kuin hyväksi

mutta tästä asiasta sopii sitten myöhemmin jatkaa keskustelua

arvoisa puhemies

pakkasen esille nostama kylpyläkysymys on siinä mielessä vähän tärkeämpi että siitä tuolla kymenlaaksossa päin keskustellaan

pakkanen luki sen koko yleisönosastokirjoituksen niin kyllä siinä sellainen aika hankala näkökulmakin oli että siinä kirjoituksessa alettiin esittelemään niin päin että pitäisikö nyt suomalaisten naisten alkaa pitämään huntua ja mitä siinä olikaan eli se on vähän asiaton vaikkakin se on ulkomaalaisen kirjoittama

itse pidän myös sitä toki problemaattisena pitääkö kouvolan kaupungin tai kotkan kaupungin asettaa erityisiä uimavuoroja musliminaisille

se on kyseenalaista mutta samalla kyllä olen sitä mieltä että on aika vaikeata mennä vaatimaan heiltä sitä että heidän pitää heittää vaatetuksensa vaihtaa päälle suomalaistyyppinen uimapuku ja uida siellä muiden kanssa niin kuin muutkin

pakkanen että niiden kanssa on aika vaikea lähteä sanomaan että teidän pitää nyt muuttaa koko käyttäytymisenne suhteenne omaan kehoonne ja toiseen sukupuoleen

ei ole näin että siinä pitäisi vain tehdä ikään kuin tämä ratkaisu niin kuin te ajattelitte siellä namibiassa ollessanne rauhanturvaaja että te sopeuduitte siihen ympäristöön

tähän uimakysymykseen liittyy todella tämä seksuaalisuus naisen asema ja miehen asema ja niiden välinen suhde vaikka me emme hyväksy omista arvoistamme niitä suhteen erilaisia laatukysymyksiä mitä on osassa muslimimaailmaa sehän on tietysti osassa jossakin ehkä malesiassa ollaan jo toisenlaisia tai jossakin indonesiassa

ehkä viisainta on kuitenkin että se yhteisö onko se sitten millä tavalla somaliyhteisö tai joku muu järjestää yhteisönsä toimesta tämän asian ja sitten ikään kuin verrattuna vaikka jonkunlaiseen suomalaiseen urheiluseuraan kunta voi tukea sitä jos haluaa tai ei tue jos ei halua ja näin

mutta ei voi vaatia sitä että te nyt alatte uimaan siinä kuin suomalaisetkin naiset

tässä on oikeastaan kahdesta asiasta samaan aikaan kyse toisaalta valvotusta koevapaudesta ja sen ehdoksi sitten halutaan asettaa tämä kemiallinen kastraatio tai tämä vaikuttaminen ilmeisesti lipidoon suun kautta otettavalla lääkkeellä

tämä kemiallinen kastraatiohan merkitsee yksinkertaisesti sitä että miesten kohdalla lasketaan testosteronia ja kun täällä tekstissä sanotaan että ne ovat eturauhassyövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä niin nimenomaan eturauhassyöpää hoidetaan myös niin että tehdään kastraatio tai sitten sitä myöskin tuetaan tällaisella kemiallisella kastraatiolla

toinen puoli tästä asiasta on sitten se että tällä kemiallisella kastraatiolla tai tällä lipidoon vaikuttamisella voidaan vähentää yleensäkin tällaisen rikollisuuden tyypin esiintyvyyttä ja tätä lapsiin sekaantumista tai yleensäkin raiskauksia

näin ollen tässä toisaalta katsotaan tuomitun etua siten että hänet voidaan tietyin edellytyksin koevapauttaa jos hän täyttää nämä lääkehoidon ehdot

toisaalta sitten tulee väistämättä mieleen eikö olisi mahdollista kehittää sen tyyppistä voi sanoa hoitomuotoa joka olisi nimenomaan se että voitaisiin jatkaa tätä kemiallista kastraatiota tai tätä lääkityksen antamista sitten muulla tavalla

kysyisinkin ministeri braxilta onko tässä valmistelun yhteydessä tätä asiaa pyritty kehittämään tällaista lääkehoidon toteuttamista

samassa yhteydessä kyllä tulee mieleen myös se että jos on kysymys esimerkiksi tällaisesta pakonomaisesta nimenomaan testosteronitasoonkin liittyvästä pedofiliasta tai yleensäkin tästä seksuaalisesta väkivaltaisuudesta niin onko tällaisesta varsinaisesta kastraatiosta ollut keskustelua siis ei kemiallisesta vaan varsinaisesta operatiivisesta toimenpiteestä

helposti tulee mieleen että silloin mennään vuosikymmeniä tai jotenkin pitkään taaksepäin ja varmasti aihe on ollut esillä aikaisemmin ja nyt sitten ikään kuin lainausmerkeissä modernissa maailmassa ei tällaista ole

mutta jos ajatellaan juuri tätä seksuaalirikollisuuteen liittyvää pakonomaisuutta niin tällainenkin asia toki voi tulla mieleen jopa niin että asianomainen henkilöt jos ei ole tällaista henkilö joka suorittaa tällaisia rikoksia saattaa jopa itsekin olla valmis tämän tyyppiseen toimenpiteeseen

tällä kemiallisella kastraatiollahan on niin kuin täällä todetaan kohtuullisen lyhyessä ajassa ohimenevä vaikutus

sen jälkeen kun tämän vaikuttavan aineen anto on lopetettu se testosteronitaso palaa niin sanotusti normaaliin tai siihen lähtökohtaan

kysyn sitäkin onko valmistelussa tullut esille myös näitten testosteronitasojen tarkastelu

eli summa summarum

onko mahdollista mielestänne jatkaa tätä myös tämän ehdollisen ajon jälkeen jorosen tuomion ehdonalaisen vapauden jälkeiseen aikaan toteutettavaksi

arvoisa puhemies

yleinen asevelvollisuus on siis hyvä asia ja sen järkevä käyttö ja soveltaminen on tietysti toivottavaa

samalla tavalla on konflikteja esimerkiksi afrikassa liittyen strategisiin malmeihin ja mineraaleihin

suomi on aika merkittävä maa tässä koska meillä on nokia ja näin ollen kännykkämateriaalien saaminen sillä tavalla että ne tulevat alueilta jotka eivät ole konfliktin keskellä johtuen näistä mineraaleista olisi tärkeätä

eli meillä on nokia ja neste oil ja ne ovat molemmat raaka aineista riippuvaisia jotka raaka aineet usein tulevat konfliktialueilta etenkin nokian

tämä on ikään kuin tämmöinen dominotilanne että yksi asia heilahtaa kaataa toisen nappulan ja seuraavan ja nyt ollaan siinä tilanteessa että on näitä yt neuvotteluja niin kuin ed

näin ollen se hintakehitys on kyllä varmasti syy ainakin yksi syy siihen että näin edetään kuin nyt ministeri esittelee

täällä tosin kuulimme että nyt olisi odotettavissa vaan hintojen nousu

mutta joka tapauksessa yritystä on toivon mukaan myöskin sitten liikenne ja viestintävaliokunnassa siihen suuntaan että voitaisiin tätä parantaa hintoja pudottavaan suuntaan

arvoisa puhemies

se on epävarmaa ja on vaikea ennakoida sen päästöyksikön hintaa

obaman hallinnon epäonnistuminen oli varsin täpärä sikäli että muutamalla äänellä tämä esitys kaatui yhdysvalloissa

yhdysvaltain päästökauppa on nyt sitten jäänyt muutamien osavaltioiden väliseksi taikka sitä on myös sovellettu suurissa kaupungeissa

nyt tämän euroopan unionin päästökaupan kohdalla ollaan implementoimassa direktiiviä

tässä on kyse ennen muuta siitä että on ilmaisjakosäädös jota perustellaan hiilivuodon estämisellä taikka nimenomaan sillä että erityisen energiaintensiivinen teollisuus ja sähköntuotanto tarvitsevat ilmaisjakoa

tässä on aina tärkeätä myöskin se että päästökauppaan liittyy sitten se katto joka määrittelee euroopan unionin sisällä sen maksimaalisen hiilidioksidipäästön ja että todellisten vähennysten tulisi tapahtua aidosti euroopan unionin sisällä

tässä kuitenkin ovat sitten nämä kioton mekanismit cdm ja ji eli clean development mechanism ja joint implementation

nämä molemmat ovat sitten näitä mekanismeja joilla voidaan hankkia päästöoikeuksia ikään kuin kotiin muualta muin toimin

cdmään liittyy nykyään se hyvä puoli että siitä osa menee sitten tällaiseen ilmastorahastoon ja sillä tavalla voidaan kehittyvien maiden toimia rahoittaa

mutta kaiken kaikkiaan tämä uusi päästökauppadirektiivi ei oleellisesti muuta tilannetta

se aukaisee tässä nyt uuden ajan uuden vaiheen jakson päästökauppajakson ja näitä aikaisempia päästöoikeuksia voidaan sitten siirtää tietyin säännöin eteenpäin uuteen jaksoon

tässä kohdassa arvoisa puhemies on todettava se että esimerkiksi ympäristövaliokunnan työtilanne on äärimmäisen hankala niin kuin monen muunkin valiokunnan tässä vaiheessa vaalivuotta

se ei saisi kyllä sitten tähän työn laatuun kuitenkaan aiheuttaa ongelmia

ihan tähän sen perään mitä ed

näillä päästöoikeuksillahan on käyty sellaista rikollista huijauskauppaa ja myöskin alvia arvonlisäveroa on keinoteltu näillä asioilla

tämä on ikävä asia eun sisällä

todella tämä järjestelmä on syntynyt yhdysvalloissa lähinnä chicagon pörssi on ollut siinä mallina

siinä varmasti on sitten se kotimainen haaste ja se on todellakin se johonka voimme itse vielä ikään kuin